mutta silti en malta olla viittaamatta poliisiylijohtaja mikko paateron haastatteluun kaleva lehdessä jossa hän kiittelee kehysratkaisua siitä että poliisien määrärahatilanne kuitenkin olennaisesti parantui kehysriihessä

se kiinnitti huomiota vangeille tarjottavan toiminnan vähäisyyteen niin sanottujen paljusellien edelleen suureen määrään sekä käytäntöön jossa pitkäaikaisessa tutkintavankeudessa olevia säilytetään poliisivankiloissa jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen säilytykseen

siitä on painettua sanaa siitä ilosta jota poliisiylijohtaja tässä asiassa on kokenut

hyvänä esimerkkinä on tämä yle puheen vuodenvaihteen tienoilla tapahtunut aika suuri muutos josta tuli paljon palautetta lehtikeskusteluja ja sähköpostiviestejä varmasti ylen johdolle niin kuin hallintoneuvostollekin

tämä kanava on käytössä sen lisäksi että tietysti yleisradion hallintoneuvosto käy keskusteluja ja tekee yleisellä tasolla niitä strategisia linjauksia silloin kun kanavaratkaisuja tehdään strategiselta pohjalta

paperittomien pääsyä terveyspalveluihin yritettiin parantaa hallituksen esityksellä stubbin hallituksen toimesta mutta esitys raukesi lopulta kai teknisesti valtiopäivien päättymiseen

näitä ovat koulukiusaaminen sisäilmaongelmat ja oppilashuollon epätasaisuus

aluksi hiili ja teräsyhteisöstä sittemmin euroopan unionista haluttiin väline joka sitoo kansallisvaltiot toisiinsa siten että sodan uhka euroopassa poistuu

kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta jossain määrin ongelmalliselta näyttää nyt tekstitasolla sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan yhtenä keinona tullaan käyttämään oikeudenkäyntimaksujen korottamista

minusta ei ole oikein reilua että jos me täällä emme osaa tehdä selkeää lainsäädäntöä jos ministeriö ei osaa oikealla tavalla ohjeistaa niin sitten sanotaan että yritykset repivät ja yrityksissä on vika kun ne ahneina käyvät näille markkinoille jonne me olemme panneet näitä insentiivejä kannustimia että siellä syntyvät ne markkinat

tänään näemme euroopan jossa eräiden vielä äskettäin vakaiden ja rauhallisten maiden pääkaupunkien kaduilla on väkivaltaisia mellakoita kun kansalaiset puolustavat oikeuksiaan hyvinvointiin

tätä harkittaessa on syytä huolehtia siitä ettei maksuin estetä pienituloisten mahdollisuutta saada asiansa ratkaistavaksi riippumattomassa tuomioistuimessa

minua on häirinnyt tässä keskustelussa se että tämä on niin kaksijakoista että puhumme kiinteistöjen pienpuhdistamoiden tarpeellisuudesta ja sitten toisaalta kunnallisesta viemäriverkostosta

eurooppalainen rauhan ja hyvinvoinnin projekti yskii nyt pahasti

verotukselta säästyvä raha menisi kotimaiseen kulutukseen ostovoiman lisäämisenä

kysyisin ministeriltä eikö siellä ole mietinnässä mitään sen tyyppistä mallia jossa esimerkiksi osuuskuntapohjalta muutamat kiinteistöt voisivat yhdessä perustaa jonkin pienpuhdistamon joka toimisi tehokkaammin

vaikka taloustilanne on vaikea emme saa unohtaa heitä jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa yhteiskunnassamme

poliitikot ovat antaneet kansalaisille mitä nämä ovat pyytäneet ja valtiot ovat velkaantuneet kun toiveitten toteuttamiseen ei ole löytynyt rahoitusta valtion verotulojen kautta

professori tuhkanen mainitsi radio ohjelmassa muutama päivä sitten siitä että tällainen yksittäinen pienpuhdistamo tarvitsee jatkuvaa ravintoa toimiakseen kunnolla eli parin viikon etelänmatka saattaa pysäyttää sellaisen puhdistamon toiminnan

ikävintä tuon rauhanprojektin kannalta on se että ylitsevuotava rahoitus on ajanut valtiot ylivelkaantumiseen samalla kun rahoituslaitokset ovat koonneet huikeita voittoja lainojen korkoina

veitsi kurkulla nämä maat ajettiin sopimukseen jossa niiden poliittinen johto pakotetaan toteuttamaan ankaraa menokuria ja lainanlyhennysohjelmaa sen vastineeksi että lainahanat eivät kokonaan sulkeudu

on helppo ymmärtää sitä ahdistusta ja kipua joka syntyy siitä että näitä ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja alueelta joudutaan vähentämään vaikka ministeri vakuuttaa että kysyntään vastataan paremmin kuin aikaisemmin

arvoisa puhemies

tämä kysymys ylen liberaaliudesta tai konservatiivisuudesta on tietysti kiinnostava ja voin yhtyä edustaja saarakkalan toivomukseen siitä että

mutta kova paikka tämä on meille kaikille jotka tuolta alueelta tulemme ja panemme tietysti toivomme siihen mitä ministeri gustafsson täällä aikaisemmin on eduskunnassa sanonut että tätä prosessia viedään vuorovaikutteisesti eteenpäin ja se informaatio mikä alueelta tulee se otetaan vakavasti

tai minunkin käsitykseni mukaan monikulttuurisuuden tulisi merkitä myös sitä että liberaalien arvojen tai niiden heijastamisen lisäksi on nähtävissä myös konservatiivisia näkemyksiä ylen kanavilla ja minusta tämä tällaisen toivominen ja sellaisen edistäminen on aidosti monikulttuurista

euroopan unionin idea ei ole se että veronmaksajat tukevat sadoilla miljardeilla yksityistä rahoitusbisnestä

hallitusohjelmaa laadittaessa keskusteltiin aika paljon siitä historiasta mikä suomalaisen koulutuspolitiikan osalta on ollut että pitkään sotien jälkeisenä aikana koulutuspolitiikkaa on kehitetty niin että ei ole ajateltu vain koulutuksellisia tavoitteita vaan myös aluekehityksen tarpeita

eurooppalainen sosialidemokraattinen liike korostaa tarvetta uuden sosiaalisen euroopan synnyttämiselle

yleisradion asemasta keskustellaan sen rahoituksesta ja mahdollisista tarpeista muuttaa yleisradiolakia ja tämän ison keskustelun taustana ovat tietysti kaupallisen median erittäin suuret vaikeudet selviytyä kovassa kilpailussa ja hyvin muuttuneessa toimintaympäristössä digitalisaation kansainvälistymisen teknologisen muutoksen ja ehkä ennen muuta heikomman markkina ja taloustilanteen takia jossa mainosmyynnin edellytykset ovat todella paljon heikommat kuin hyvinä taloudellisen nousun kausina

korkeakouluverkko on pitkälti syntynyt juuri siitä syystä että on nähty että korkeakouluilla ensin yliopistoilla ja sitten ammattikorkeakouluilla on tavattoman suuri merkitys aluekehityksen kannalta

nyt kehitetty menettely jossa hallitukset pitävät yksityisiä pankkeja pystyssä veronmaksajien rahoilla ei ole menettely joka koettaisiin oikeudenmukaiseksi

jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu

tästä kohdasta keskusteltiin aika pitkään hallitusneuvotteluissa mutta katsottiin että aluekehityksen sen painoarvon ymmärtämiseksi tai sen esiintuomiseksi koulutuksen yhteydessä pitää tällainen kirjaus sinne laittaa

on selvää että median monipuolisuus suomessa tavoitteena tarkoittaa sitä että meillä pitää olla myös elävä kaupallinen yksityinen media monipuolisesti katsojien ja kansalaisten saatavilla

tämä tarkoittaa sitä että jokaisella alueella ymmärretään että siellä tulee olla korkeatasoista opetusta korkeakoulussa korkeatasoista opetusta ja tutkimusta joka ylläpitää sitten sen alueen paitsi vastaa työvoimatarpeisiin ikäluokkien kokoon myös sitten synnyttää uutta tutkimusta joka on elinkeinoelämälle ja kaikelle kehitykselle olennaista sillä alueella

arvoisa puhemies

vaarana on että sopimusta aletaan soveltaa kaavamaisesti samalla tavalla eri jäsenmaissa maiden erilaisuudesta riippumatta

valiokunta on tehnyt hyvää työtä vaikka ymmärrän myös niitä puheenvuoroja jotka ilmaisivat turhautuneisuutta siitä että kertomus on varsin kaukaista historiaa käsittelevä kertomus

toiseksi julkisen sektorin palkoilla kyetään houkuttelemaan korkeasti koulutettua väkeä esimerkiksi kouluihin ja tämä on yksi koulujemme menestyksen syy

sitä ei voi pitää kauhean hyvänä mutta tiedossa on että kun tämä yleisradion rahoitusta ja lainsäädäntöä koskeva muutosesitys joka perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien sopimukseen on nyt luonnoksena olemassa niin tässä uudistuksessa toteutuu myös se että kertomus jonka hallintoneuvosto antaa annetaan jatkossa joka vuosi

nostan tästä yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta pari kohtaa esiin joissa kuvataan yleisradion suhdetta kaupalliseen mediaan kiinnostavalla tavalla

arvoisa puhemies

markkinoiden reaktio korkojen laskuna näyttäisi puhuvan sen puolesta että liittokansleri merkelin tulkinta on oikea siis että takausvastuuta on päätetty kasvattaa

jos jatkamme sitä käytäntöä että saamelaiskäräjät antaa myös lausuntonsa hallintoneuvoston kertomuksesta niin siinä pakostikin kuluu jonkun verran aikaa

korkotason kannalta olisi tietysti toivottava etteivät rahoituslaitokset ottaisi tosissaan sitä mitä suomen pääministeri sanoo neuvottelussa tästä asiasta sovitun

valiokunta on nostanut tärkeitä asioita esiin mietinnössään

voisimme vain kuvitella kuinka herkullista olisi vaikka puoli yhdeksän uutisiin myydä viisi minuuttia mainosaikaa ostajia varmaan löytyisi

tämä keskustelu alueellisen toiminnan merkityksestä demokratian suomalaisen yhteiskunnan tiedonvälityksen ja oikeastaan koko kansan ja maan hahmottamisen kannalta on tavattoman tärkeä asia

mutta tämä on lailla kielletty ja tämä tarkoittaa sitä että yleisradio ei kilpaile lainkaan siellä mainosmarkkinoilla siinä mielessä että hakisi sieltä joitakin tuloja itselleen

hallintoneuvostossa toistuvasti viime kaudellakin keskusteltiin alueellisen toiminnan merkityksestä ja uskon että viestit ylen toimivan johdon suuntaan ovat menneet perille ja toistuvasti ylläpidämme huolta siitä että alueellinen toiminta voisi olla riittävän hyvin resursoitu

ja tämä toivoakseni säilyy jatkossakin yleisradion osalta vaikka joitakin muutoksia tehtäisiinkin että ei päästetä yleisradiota mainosmarkkinoille vaan se rahoitus järjestetään muulla tavoin

suurempi tai pienempi rahoitus se on kovan keskustelun paikka se mutta ei mainosmarkkinoille niin kuin esimerkiksi itävalta sveitsi hollanti belgia ja irlanti saavat kaikki osan tuloistaan mainoksia myymällä

alueellisen toiminnan rakenteita on kehitetty viime vuosina niin että niin kuin tässä kuvattiin aikaisemmassa puheenvuorossa samat henkilöt voivat tehdä lähetystä myös valtakunnan verkkoon eivätkä vain sinne alueelliseen verkkoon ja henkilöiden vastuut vaihtelevat ja työ säilyy mielekkäänä

täällä aikaisemmin pitämässänne vastauspuheenvuorossa oli komeata tyyliä valtiomiestyyliä kun korostitte sitä ettei asioita tässä vaikeassa tilanteessa ratkaista riitelemällä ei väittelemällä eikä hajottamalla vaan pitää etsiä yhteistyötä vastuullista ponnistelua yhteiseen suuntaan

näin tämä alueellisten tapahtuminen ja siellä syntyvän kulttuurin uutistoiminnan näkyvyys myös valtakunnan verkossa on kasvanut viime aikoina

ja kun lähdetään otsikoista kulttuuri uutiset ajankohtaiset urheilu asia lapset ja päädytään sitten elokuvat ja tositelevisio puolelle niin nähdään tuosta kuvasta että kulttuurin puolella yleisradiolla on valtavan suuri panostus verrattuna kaupalliseen mediaan

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että yleisradion tulee paneutua erityisesti ohjelmien laadullisten kriteereiden kehittämiseen ja ohjelmien laadun arviointiin

tämän johdosta kysyn mikä oli sen vaikeus minkä takia hallituksessa ei tartuttu siihen sosialidemokraattien jo ennen kuntavaaleja esittämään yhteistyötarjoukseen jonka tarkoituksena oli tarkastella rakennusalan syvenevää työttömyyttä ennakoida niitä toimia siihen vastaamiseksi perehtyä kuntatalouden kehitykseen ja yhdessä hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kanssa vielä miettiä työmarkkinatilannetta työmarkkinaratkaisuja joilla päästäisiin tasapainoisesti tässä yhdessä laajalla sopimusyhteiskuntamallilla eteenpäin

tämä on varmasti hyvin tärkeä ja varteenotettava huomautus ajatellen juuri sitä ylen kasvavaa vastuuta rahoittajilleen nyt kun tämä uusi ylen rahoituslaki tulee voimaan

uutisissa ajankohtaisissa urheilussa on edelleenkin suurempi panostus kuin kaupallisella medialla ja asiaohjelmissa ja myös lastenohjelmien osalta

yleisradion täytyy huolehtia siitä että se mitä julkisilla varoilla tulevalla yle verolla rahoitetaan laadullisesti tyydyttää yleisöä ja niitä jotka sitä veroa sitten maksavat

mutta sitten kun tullaan kotimaiseen fiktioon ulkomaiseen fiktioon viihteen ja musiikin kautta elokuvien kautta tositelevisioon niin silloin kaupallisen tv kanavien osuus kasvaa vastaavasti ja yleisradion julkisen palvelun osuus pienenee

on mielenkiintoista että valiokunta on nostanut esille myös tällaisen yksityiskohdan kuin televisio ja radiotoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen tärkeyden

eli tämä markkina alue jossa kaiken kaikkiaan tv kanavat lähettävät ohjelmia näyttää olevan jakautunut varsin selvästi siihen että kaupallisella medialla on vähän toisentyyppinen painotus tai selkeästikin toisentyyppinen painotus kuin julkisen palvelun yhtiöllä

tällaista varmaan pitää miettiä ja ylipäänsä katsoa sitä millä tavalla erilainen tutkimustoiminta voi hyödyttää yleisradion oman toiminnan kehittämistä tässä uudessa tilanteessa jossa yleisradion asema suomalaisessa yhteiskunnassa kehittyy

emme toimi ikään kuin samalla ohjelma alueella tai formaatilla vaan on olemassa tie tulee näin muodostunut yleisradion osalta on lainsäädännön pohjalta muodostunut ja kaupallisen median kannalta katsojien ja mainostajien kiinnostukseen perustuva ohjelmatyyppien jakautuminen ja tämä on mielestäni tärkeää pitää mielessä kun pohditaan sitä kuinka paljon me häiritsemme toisiamme kuinka paljon yleisradio häiritsee kaupallisen median toimintaa

yleisradion kertomukselle ja yleisradion itseymmärrykselle hyvällä tavalla valiokunta nostaa esiin nämä erityis ja vähemmistöryhmien palvelut

kaupalliselta pohjalta ei ole mahdollista palvella pieniä erityisyleisöjä samalla tavalla kuin yleisradiolla on mahdollisuus kun sen toiminta rahoitetaan julkisilla varoilla

edustaja kymäläinen äsken juuri nosti esiin nämä viittomakieliset lapset ja lastenohjelmien lähettämisen niin että niitä tulkittaisiin viittomakielellä myös lapsille

on selvää että yleisradio ei saa sulkea myöskään mitään lapsiryhmää mitään kieliryhmää lasten joukossa pois oman palvelujensa piiristä

arvoisa puhemies

sitten on sellainen erityispalvelu kuin yle mondo joka lähettää vieraskielisiä lähetyksiä ympäri vuorokauden tvn radiopalveluna omaa ohjelmistoa englanniksi ja venäjäksi lisäksi uutisia selkosuomeksi

toki tämä kohtuulliseen asuntorakentamiseen liittyvä ongelma ei ole syntynyt tämän hallituksen aikana on vähän pidempää perua totta kai mutta yhteinen on meidän huolemme tänään

arvoisa puhemies

edustaja tölli jokin aika sitten sanoi että säälii hallitusta jonka asiat ovat niin sekaisin

on ihan selvää että vanhanaikaisella kielellä ilmaistuna kyse on kapitalismin kriisistä siitä että suuri pääoma ahneet luotonantajat holtiton luotonanto ovat ottaneet yhden valtion panttivangikseen nyt irlannin ja me muut olemme lunnaiden maksajien asemassa

näkyvyysalue kattaa euroopan aina kanariansaarille ja lähi itään asti eli suomalaiset saavat seurata ylen ohjelmaa satelliittikanavan välityksellä

minä tunnen sääliä niitä perheitä kohtaan joissa on pitkäaikaissairautta ehkä vammaisuutta ehkä vakavia lastensuojeluongelmia ja joita kunnat pallottelevat toinen toisilleen niin että maksavat muuttoavustusta jotta tämä kunnalle kalliiksi käyvä perhe siirtyy jonkun muun kunnan taloudelliseksi rasitteeksi

minun on kauhean vaikea ymmärtää että tonttitarjonnan lisääminen ja pientalojen rakentaminen olisi täällä pääkaupunkiseudulla helsingin seudulla se ratkaisu jolla tästä suuresta asuntopulasta voitaisiin selvitä

tästä ovat tuotantoyhtiöt kantaneet huolta miten tämä suomalaisen kulttuurin tukeminen yleisradion taholta nyt sitten onnistuu

joko perussopimuksista pidetään kiinni tai sitten niistä ei pidetä kiinni

nyt näyttää ainakin hallituksen kokouksen perusteella siltä että yleisradio jatkossa kykenee lisäämään näitä tilauksia ja hankkimaan kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä enemmän ohjelmia ja palveluja

ylläpidämme kotimaista kulttuuria kun tilaamme kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä ohjelmistoja

aletaan olla siinä tavoitteessa että tappiota ei enää tule